jos siellä ajaudutaan leikkauksiin lomautuksiin palveluiden heikennyksiin silloin ihmisiltä katoaa se luottamus jolla he uskaltaisivat kuluttaa

siinä mielessä tämäntyyppiset kokeilut olisi ehkä parempi ylipäätään tehdä koko maassa jotta näitä kunnan raja epäoikeudenmukaisuuksia ihmisten välille ei tulisi

tämä on lyhytnäköistä säästämistä koska omaishoitajat uupuvat ilman tukea ja kunnassa saattaakin olla äkkiä yhden hoidettavan sijasta kaksi hoidettavaa

asioita on tehtävä fiksummin

mutta toivoisin että jos liikennevaliokunta jatkossa käsittelee esimerkiksi työsuojeluasioita tai sellaisia asioita jotka kuuluvat toiselle valiokunnalle niin ne myös tarkastaisivat mitä noissa laeissa lukee

siitä huolimatta mielestäni on hyvä että tätä asiaa kokeillaan ja kannattaa jatkossa miettiä onko tuo tietyn mittaisen työn vastaanottaminen perusteltua koska kaikkein suurin kannustavuusongelma kai meillä on siinä että tällaiset päivän kahden päivän tai viikon työt eivät kannata ja ne syövät sitä sosiaaliturvaa liian paljon

mutta kun tarkemmin on tarkastellut tuota tapaa joutuu kysymään toimiiko se sitten seuraavan nousun aikana koska te olette ajatelleet että se toteutetaan jälkirahoitteisesti jolloin juuri ne kunnat jotka kipeästi tarvitsisivat rahaa elvyttääkseen rakentamalla eivät saakaan sitä rahaa nyt vaan joutuvat kenties turvautumaan markkinoilla kalliimpaan rahaan koska riskiluokitus niissä kunnissa joilla on kaikkein vaikeinta on kovempi kuin hyvinvoivissa kunnissa

talouden tasapainottamisessa paras väline on työllisyyden vahvistaminen mutta sen rinnalla tarvitaan myös säästöjä yhteisistä menoista sekä veronkorotuksia lisätulojen saamiseksi

kaikki ikäihmiset eivät pysty maksamaan kaupallisten palveluiden suuria jäsen tai osallistumismaksuja

mutta yhtä kaikki hyvä paketti ja joskus kannattaa töitä tehdä jonkun asian eteen pitkään niin sitten voi nähdä senkin päivän että jotkut asiat menevät eteenpäin

me olemme kiperien haasteiden edessä mutta sosialidemokraatit uskovat siihen että suomi pärjää

suomi on yhä yksi maailman menestyjistä

onko tämä teidän mielestänne oikein ajoitettu jos tuo raha tulee vasta sitten kun taloudessa menee jo paremmin

jotta me olemme sitä myös tulevaisuudessa meidän on pidettävä huolta työstä osaamisesta ja tasa arvosta

nämä tapaukset eivät ikävä kyllä ole poikkeuksellisia nykypäivän suomessa

valvonta ei ratkaise sosiaalihuollon ongelmia mutta on välttämätöntä palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi

sosialidemokraateille tasa arvo ei ole vain hyväntekeväisyyttä vaan se on asia joka mahdollistaa jokaisen ihmisen kehittymisen täyteen potentiaaliinsa ja siksi se on tämän kansakunnan selviytymisen keskeinen arvo

meillä on käynyt niin että finanssikriisi on muuttunut työttömyyskriisiksi ja se näyttää kyllä muuttuvan myös arvokriisiksi koska hallitus tuntuu jatkuvasti vähättelevän työttömyyden ongelmaa sen laajuutta ja vakavuutta

hyvät kuulijat

salolainen puheenjohtajamme voi todistaa

en minä edellytä teiltä marxin opiskelua mutta keynesiin pitää palata ja se edellyttää sitä että näitten pienimpien tulojen saajien tulojen lisäyksestä huolehditaan juuri tässä tilanteessa ja se on myöskin sitä että nostetaan näitä pienimpiä etuuksia mutta myös tästä veroratkaisusta on kysymys

tätä työtä pitää nyt jatkaa

hallitus on ikävä kyllä omien resurssiensa jakamisessa valinnut palveluiden parantamisen sijaan suuret veronkevennykset ja pienet kuntapalveluiden panostukset

kyse ei ole tunteettomista numeroista kyse on tuntevista ihmistä isoista inhimillisistä tragedioista

vanhusten laitoshoito ei saa olla säilömistä

nyt pitää muuttaa tätä veroesitystä niin että isotuloisimmilta poistetaan verohelpotus ja se siirretään tänne kaikkein pienituloisimpien eduksi

ikävä kyllä liian monessa vanhainkodissa ainoana virikkeenä on yhä se että vanhukset istuvat tv huoneissa kiikkustuoleissa tuijottamassa televisiota vaikka monet eivät edes kunnolla näe tai kuule sitä

näyttää siltä että kaiken sen minkä vanhasen ykköshallitus työllisyydessä rakensi vanhasen kakkoshallitus päästää tuhoutumaan

emmekö me pääministeri voisi yhdessä olla nyt alkion ja marxinkin esittämällä köyhän asialla niin että muutetaan tätä esitystä

osa ongelmistamme johtuu kansainvälisestä talouskriisistä mutta kyse on myös itse rakennetuista ratkaisuista

helsinkiläinen kolumnisti kuvaa ihmisestä vieraantumista ja post teollista palvelutuotantoa jossa kovan talouden huippuosaajat ulkoistavat arkielämänsä ostopalveluiksi

myös kun katsotaan desiileittäin jos otetaan kahdeksan tai yhdeksän desiiliä alapäästä ja jätetään se kymmenes sivulle niin valtaosa tuloveronkevennyksen vaikutuksesta tulee ehdottomasti tälle suurelle työteliäälle suomalaisten joukolle ja tätä kautta se tulee hyvin suurelta osalta myös siirtymään kulutukseen

tuossa tarinassa vinetolta vienosti tuoksuva arhippa pölkki palkataan it firmaan management serviceen viemään kukkia sairaalaan tuloksentekijän äidille

tuottavuusohjelman väenvähennykset on välttämätöntä jäädyttää ja toteuttaa vain osa vähennyksistä vasta kun laman selkä on taittunut